ministeri on viitannut toimenpiteisiin jotka ovat mahdollisia jotka toteutetaan suomalaisten toimijoiden kilpailukyvyn parantamiseksi ja on puhuttu muun muassa tiemaksuista rengasvaatimuksista

arvoisa puhemies

me kaikki tiedämme kuinka arvokasta työtä omais hoitajat tekevät

euroopasta kantautuvien huonojen uutisten tulva vain jatkuu ja jatkuu

nykyjärjestelmä kaipaa lisää selkeyttä ja läpinäkyvyyttä ja on hyvä että sosiaali ja terveysministeriössä kehitystarve on havaittu ja asian eteen on pantu hihat heilumaan

arvoisa puhemies

kysyisinkin todella

eräs parhaista ystävistäni on omaishoitaja

olemme hänen kanssaan jutelleet mitä tapahtuisi jos omaishoitajat menisivät lakkoon

vakuutusoikeudessa käsiteltävät asiat ovat usein merkittäviä edunsaajan näkökulmasta joten koko järjestelmän uudelleenarviointi ja tehostaminen ovat tarpeen

näin ollen kaikki toimenpiteet jotka tähtäävät omaishoidon parantamiseen ovat kannatettavia

koko järjestelmän uskottavuuteen vaikuttavat päätösten perustelut ja systeemin läpinäkyvyys

kyllä perussuomalaiset soinin johdolla puolustavat aina kansallista päätäntävaltaa jos siihen on mahdollisuus

näin suuri voimalarakennus niin lähelle on kyllä raskas taakka niille asukkaille ja siellähän on tehty iso adressi pitkä adressi jossa on lähes tuhat nimeä

opetus ja kulttuuriministeriön hallinnon alaan kohdistuvat valtionosuus ja yliopistoindeksijäädytykset tekevät osaltaan hallaa suomalaiselle koulutukselle joka on yksi keskeisim piä menestystekijöitä talouskasvuamme ajatellen

tuulivoimarakentaminen sinänsä on ihan positiivinen asia mutta se että ei ole tarkkaa rajaa määrätty kuinka etäälle asujaimistosta rakennetaan on kyllä puute lainsäädännössä

ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen vähennyksen osalta toivon että hallituksella on suunnitelma yhä useamman ilman koulupaikkaa jäävän nuoren varalle

esimerkiksi omasta maakunnastani vakka suomesta on kuulunut viime aikoina positiivisia uutisia talouskasvusta ja työllisyyden kasvusta

lehdistä saa jatkuvasti lukea huolestuttavia uutisia tähän liittyen

suurta vahinkoa aiheuttaisi kuitenkin se jos pienetkin talouskasvun versot tuhotaan sopimuksen teon jahkailemisella

toivon että esitys on riittävä takaamaan asianmukaiset perustelut myös käytännössä

opintotuki ja asumislisä menevät pääsääntöisesti pitkälti pelkkään vuokraan ja muuhun elämiseen jää vain pelkkä opintolaina jos ei muita tuloja tai säästöjä ole

tältä osin esityksen vaikutuksia on seurattava huolella sen tultua voimaan sillä niitä tapauksia joissa potilasta vuosia hoitaneen lääkärin lausunnot mitätöidään ja vakuutuslääkäreiden arvio potilasta näkemättä jää voimaan on lukuisia

eniten tästä tilanteesta kärsivät työntekijät ja etenkin työtä etsivät

perheelliset opiskelijat ovat jääneet liian vähälle huomiolle ja heidän asumistaan tulisi erityisesti tukea jotta perheiden perustaminen alle kolmekymppisenä olisi kouluttautuville edes mahdollista

opinto ohjauksen määrään ja laatuun on panostettu aivan liian vähän

ei ihme että epäilys herää toteutuuko oikeudenmukaisuus

tällä hetkellä vammaisille järjestetään aivan liian vähän tuettua asumista kovasta tarpeesta huolimatta

nuorelle pitää pystyä tarjoamaan vaihtoehto syrjäytymiselle

yhteiskuntasopimus olisi kaikkien osalta järkevin ratkaisu

kansalaispalautetta on tullut hyvin paljon vakuutuslääkäreiden toiminnasta ja vakuutuspäätöksistä varmaan erittäin monelle edustajalle

sama pätee nuorten terveydenhuoltoon

energia ja polttoaineverotuksella ei kannattaisi puolestaan heikentää teollisuuden kilpailukykyä

hallitus voisi tehdä sen eteen enemmän toimenpiteitä

ympäristönsuojelu on todella tärkeä asia maapallomme tulevaisuuden kannalta mutta ennen konkreettisiin toimiin ryhtymistä tulee punnita huolella toimien kokonaisvaikutukset elinkeinoelämän ja ympäristönsuojelun kannalta

aikaisemmin olemme joutuneet toteamaan että maamme korkea koulutustaso ei ole heijastunut uusien innovaatioiden syntymiseen ja työllisyyden kasvuun

siinä tuli ilmi asioita jotka ovat suuria ongelmia ja tämän vuoksi kannatan epäluottamuslausetta hallitukselle

puhun myös muutaman sanan tästä terveydenhuollosta opiskelijoiden terveydenhuollosta joka todella huolettaa koska sote uudistus takkuaa tällä hetkellä

tämän vuoksi onkin hyvä huomata että hallitus tähtää kärkihankkeillaan edistämään korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä jotta innovaatioiden kaupallistaminen tehostuisi

tämä yths malli toimii hyvin yliopisto opiskelijoilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoille tulee turvata yhtäläinen terveydenhuolto tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

myös puolustusvoimauudistus herättää kysymyksiä

työllisyyspolitiikka

välikysymyksessä keskitytään kuitenkin liian pieniin yksityiskohtiin ja epäkohtiin ja se on lisäksi tehty hyvin varhain ajatellen hallituksen toimenpideohjelmaa

maanviljelijät ovat usein pienyrittäjiä joskin eun maatalouspolitiikka pakottaa siirtymään suuriin yksiköihin harvoihin suurtiloihin

kyse on isosta ja aikaa vievästä uudistuksesta

jos maanviljelijöitä ajetaan entistä ahtaammalle vähenee suomalaisen lähiruuan tuotanto

hallitukselta on päässyt ympäristökysymyksissä langanpää hyppysistä ja päätöksenteon painopiste on valunut suomen kannalta olennaisimmista kysymyksistä vähemmän keskeisten asioiden ajamiseen maamme edun kustannuksella

miksi verotuksemme suosii kovan hiilijalanjäljen kera maapallon toiselta puolelta tuotujen elintarvikkeiden kuluttamista hankaloittamalla suomalaisten maanviljelijöiden elinkeinon harjoittamista ja lähiruuan tuotantoa

poliittiset päätöksentekijät eivät voi päätöksenteossaan sivuuttaa ympäristökysymyksiä mutta ennen kaikkea poliitikkojen vastuulla on kansakunnan hyvinvointi joka on pitkälti riippuvainen kansantalouden tilasta

kansallinen energia ja ympäristöpolitiikka määrittää osaltaan toimintaympäristön suotuisuutta yritysten näkökulmasta

suomen edun nimissä ilmasto ja energiastrategialla tulee tähdätä mahdollisimman toimivaan kokonaisuuteen jossa talous ja ympäristönäkökulmasta ratkaisut ovat tasapainossa

jos teollisuuden annetaan tehdä mitä haluaa ei tulos ole yhteiskuntavastuun näkökulmasta hyvä

teknologian kehittyminen on mahdollistanut monia ratkaisumalleja joiden ansiosta teollisuuden päästöt ja muut ympäristövaikutukset ovat minimaaliset verrattuna siihen mitä ne olivat joskus menneisyydessä

arvoisa puhemies

minkä takia ei kaikkia päästöjä aiheuttavia yrityksiä potkita tiukalla sääntelyllä pois suomesta esimerkiksi venäjälle missä päästöjen suhteen ollaan huomattavasti liberaalimpia

on muistettava että suomi kuormittaa globaalissa vertailussa ympäristöä todella vähän eli toisin sanoen jos teemme suomalaisyritysten toiminnan jatkuvuuden kannalta tuhoisia ympäristöpoliittisia ratkaisuja ei maailman saastuminen etene juuri lainkaan nykyistä hitaampaa tahtia koska vaikutuksemme kokonaisuuteen on pieni

toki vaalien alla eri hallituspuolueista kantautuu soraääniä eu myönteisyydelle

uusiutuvan energiantuotannon vahvistaminen on mielestäni hyvä asia

tuulivoiman rakentaminen suomessa on kuitenkin selkeä esimerkki siitä millä tavoin hyvää tarkoittava uusiutuvan energian tuottaminen aiheuttaa tuntuvia ongelmia ja talloo kansalaisten oikeuksia

kun tässä on puhuttu ennaltaehkäisemisestä niin kannattaa myös huomioida se että vanhempien ja sosiaalihenkilöiden välillä pitäisi olla enemmän kanssakäymistä ja avoimuutta koska paljon on tullut yhteydenottoja muun muassa näistä huostaanotoista että vanhemmat tai toinen vanhemmista ei tiedä edes lapsensa sijaintipaikkaa eikä tieto kulje ollenkaan näiden kahden instanssin välillä

mitä suomi haluaa eulta tulevaisuudessa on olennainen kysymys

tuulivoiman rakentamista tuetaan syöttötariffin avulla ja vallitseva järjestelmä on johtanut hallitsemattomaan kilpajuoksuun jossa massiivisia voimaloita nousee kuin sieniä sateella minne sattuu

rakennuslupia tuntuu saavan tällä hetkellä turhan heppoisin perustein

suomessa tiedetään parhaiten miten suomen asiat tulee hoitaa ei brysselissä

tuulivoimalan välittömässä läheisyydessä asuvat ihmiset ovat pahimpia kärsijöitä

miksi tuulivoimaloita halutaan ylipäätään rakentaa asutuksen läheisyyteen